ehkä suurin näistä pois jätetyistä seikoista on se että päätettiin että kun on joka tapauksessa alkamassa ensi vaalikaudella julkisen vallan käyttöön liittyvien vahingonkorvausvelvollisuuksien iso lakiuudistus niin on järkevää että siinä yhteydessä mietitään sitten mahdollisia tarpeita poliisin toiminnan aiheuttamien vahinkojen korvaamisasioiden muuttamisesta

erityisen vakavia tekoja varten rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva tunnusmerkistö jonka rangaistusasteikko olisi vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta

se on sen verran iso remontti että on syytä että se tehdään loogisessa yhteydessä jossa katsotaan muutenkin mikä on suomalaisessa yhteiskunnassa viranomaistoiminnasta aiheutuva vahingonkorvausperiaate ja miten se liittyy poliisin toimintaan

törkeä tekomuoto voisi tulla sovellettavaksi tapauksissa joissa kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon

törkeä tekomuoto voisi soveltua myös muuhun vakavaan väkivaltaan kehottamiseen jos sillä selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta

yksi rangaistusta koventava seikka on rikoksen kohdistuminen tiettyyn kansalliseen rodulliseen etniseen tai muuhun sellaiseen kansanryhmään kuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen perusteella

valtakunnansyyttäjän yleisen määräyksen ja ohjeen mukaan paikallissyyttäjien on viipymättä ilmoitettava valtakunnansyyttäjänvirastolle yhteiskunnan kannalta merkittävimmistä rikosasioista

koventamissäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten että se niin kuin edellä kuvatusti kiihottamisrikoskin soveltuisi rasistisista vaikuttimista tehtyjen rikosten lisäksi myös laajemmin erilaisiin viharikoksiin

koska rikoksesta epäiltynä olisi siis jos tällaista tapahtuu kansanedustaja kyseisestä määräyksestä ja ohjeesta seuraisi että käytännössä kansanedustajan lahjusrikokset tulisivat aina valtakunnansyyttäjänviraston tietoon jolloin rikosasia voitaisiin ottaa viraston käsiteltäväksi

lisäpöytäkirjasta ja puitepäätöksestä tulee velvoitteita laajentaa oikeushenkilörangaistusvastuuta rasistisissa rikoksissa

esityksessä ehdotetaankin että oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotettaisiin eräisiin rikostyyppeihin silloin kun rikoksen taustalla on rasistinen tai vihamotiivi

jotta oikeushenkilö voitaisiin saattaa vastuuseen rasistisesta tai vihamotiivista tehdystä rikoksesta vaaditaan yhteisöltä jonka piirissä rikos tehdään järjestäytynyttä ja systemaattista toimintaa

edellä mainittua valtakunnansyyttäjän yleistä ohjetta ja määräystä on tarvittaessa syytä täydentää kansanedustajan lahjusrikoksella

rasismi ja viharikokset ovat kuitenkin yleensä sellaisia yksilön tai järjestäytymättömän joukon tekemiä rikoksia joissa oikeushenkilörangaistusvastuu ei ole ajateltavissa

arvoisa rouva puhemies

on tärkeää korostaa ettei ehdotetuilla uudistuksilla ole tarkoitus rajoittaa vapautta keskustella yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista

esimerkiksi maahanmuutto ja ulkomaalaispolitiikan tai siitä vastuussa olevien ankarakaan arvostelu ei sellaisena täytä tietenkään rikoksen tunnusmerkistöä

arvoisa herra puhemies

vihapuhe on usein erittäin väkivaltainen tai väkivaltaan johtava teko

tässä on kysymys suomen oikeuslaitoksen ja oikeuskulttuurin ja oikeusvarmuuden ja sitä kautta koko oikeusvaltion kannalta tärkeästä asiasta vaikka uskon että se ei ole poliittisesti kovinkaan intohimoja herättävä

uudistamme nimittäin tuomioistuinharjoittelun eli niin sanotun auskultoinnin niin että niillä paikkakunnilla joissa on mahdollista käräjäoikeuden lisäksi tai rinnalla auskultointi voikin tapahtua myös hallintotuomioistuimissa tai erityistuomioistuimissa sekä myös hovioikeuksissa

näin ollen auskultoinnista tulee monipuolisempi ja kun vaalikauden alussa on siirretty kiinteistöjen kirjaamisasiat pois käräjäoikeuksista niin auskultanteille riittää myös mielenkiintoista ja heitä tulevaan juridiseen ammattiin tuomariksi syyttäjäksi asianajajaksi taikka vaikkapa kansanedustajaksi valmistavaa toimintaa

näin ollen uskomme että auskultointi jatkossa entistä paremmin ohjaa myös tuomareiksi syyttäjiksi asianajajiksi hyviä juristeja ja ikään kuin koukuttaa jäämään alalle kun toiminta on päättynyt kuin myös neuvoteltu sekä ostaja tomas ihme että lakivaliokunta

ne ovat järkeviä niin sanottuja jälkiravisteluita kun viime vaalikaudella uudistimme vankeinhoitolakia ja koko organisaatiota merkittävästi

sen sijaan tähän yhteyteen sisältyy erittäin merkittävä tosiasiallinen muutos joka liittyy muun muassa siihen vakavaan keskusteluun jota jouduimme käymään koko kansakuntaa järkyttäneen viimekesäisen ampumarikoksen jälkeen kun kolme ihmistä menetti henkensä eräällä länsiuusmaalaisella huoltoasemalla

tarkoitus on käynnistää muun muassa selvitys vakavan väkivaltarikoksen uusimisvaaran vähentämismahdollisuuksista ja asettaa tätä varten työryhmä mutta jo tässä ja tänään lainsäädäntöön tehdään muutama tarpeelliseksi havaittu täsmennys pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelyyn ja ehdonalaisen vapauden valvontaan liittyen

käsiteltäessä elinkautisvankien vapauttamista hovioikeudelle annettavaan rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön lausuntoon liitettäisiin jatkossa aina arvio vangin riskistä käyttäytyä väkivaltaisesti

testausmenetelmiä on kehitetty ja ne mahdollistaisivat aiempaa huomattavasti luotettavamman arvioinnin

tässäkin on kysymys meidän kaikkien turvallisuuden lisäämisestä siinä tilanteessa jos joidenkin vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden kohdalla erityisesti ehdonalaisen vapauden alkuun tultaisiin liittämään tehostettu toimintavelvoite esimerkiksi velvoite osallistua päihde tai muuhun toimintaohjelmaan

sanottakoon ohi kirjoitetun puheen vielä että samassa yhteydessä on erittäin tärkeätä että valvonnassa ja koko suomalaisessa terveydenhuollossa tunnistetaan se ongelma joka usein väkivaltarikosten takana varsinkin näissä vakavissa tilanteissa on että kyseessä on ihminen joka ei missään tilanteessa saa käyttää tietynlaisia rauhoittavia lääkkeitä

niiden ja alkoholin tai muiden päihteiden yhteysvaikutus voi osalla ihmisistä olla aivan kohtalokas aiheuttaa erittäin vakavia hallitsemattomia väkivaltatilanteita ja myös tähän jatkossa valvonnassa kiinnitetään huomiota

se työryhmä joka nyt aloittaa työnsä tulee miettimään jopa niinkin pitkälle meneviä keinoja kuin joissakin tilanteissa koko ehdonalaisen vapauden ehdoksi sen laittamista että on jatkuvasti päihteetön ja nauttii myös antabus tai vastaavaa lääkitystä jolla päihteiden käyttö kokonaan pyritään estämään

on kylmästi braxin esittelevän budjettia omaa arvoisa herra puhemies

nyt on kysymys siitä miten tuomareiden nimittämisestä annettua lakia muutetaan niin että kun määräaikaisesti tuomareita nimitetään niin jatkossa päällikkötuomarin rooli tässä prosessissa kasvaa eikä enää käytetä arvokasta tuomarien työaikaa isoihin joukkokokouksiin silloin kun määräaikaisesti nimitetään tuomari vuodeksi tai sitä vähemmäksi aikaa

yleisen edunvalvonnan järjestämisestä aiheutuvat määrärahatarpeet ovat valmisteluaikataulunkin kireydestä johtuen osin vielä tarkentumassa ja niihin joudutaan palaamaan erikseen lisätalousarvioiden ja täydentävän talousarvion yhteydessä

tosiasiassa tämä tulee lisäämään päällikkötuomarin mahdollisuutta johtaa taloaan hyvin saada aikaan oikeudenmukaista mutta myös nykyistäkin tehokkaampaa työskentelyä ja kaikin puolin tämä edistää oikeuden toteutumista

jotta pääsemme vielä tänä iltana muihinkin asioihin niin lyhyesti kerron että taustalla on ollut jo pitkään tarve huolehtia kansalaisten oikeusturvasta niin että silloin kun kansalainen palkkaa itselleen asianajajan tai muun lakinaisen tai miehen hänen pitää voida luottaa siihen ettei häntä huijata tai ettei pahimmassa tapauksessa käy niin että lakineuvoja joka on esimerkiksi muulla kuin asianajo ja tittelillä toimi

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

todellakaan tämä ei liity tähän esitykseen mutta meillähän on suomessa oikeusapulaki ja itse asiassa oikeusavussa ei ole niin sanotusti kalleimmat tuomarit vaan sen lain edellyttämät pätevät asianajajat käytettävissä silloin kun on syytettynä tai muuten oikeusapulain mukaisesti oikeutettu

valiokunta kun se päätyi kilpailuttamaan ulkopuolisen selvityksen tekemisen tästä ilmiöstä oli kyllä melkein tuskastumiseen asti tietoinen että aika hyviäkin papereita oli tehty paljon ja oli myös papereita joita oli seurattu ja joiden mukaan oli tehtykin ja jotka olivat johtaneet jo edustaja vahasalon kuvaamalla tavalla joihinkin uudistuksiin

asianajajatittelillä toiminut toimii paitsi väärin myös ilman vastuuvakuutusta ja tästä aiheutuvat vahingot kaatuvat sitten yksittäisen kansalaisen tietämättömyydenkin vuoksi hänen syliinsä

saman asian käsittely jo nyt keskustelu on päättynyt tätä voi myös new ordertusmertaselle että laki valittaa lähetekeskustelua varten saamaan asiansa käsittelyyn

vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan kehittämiseksi ja kannustavuuden parantamiseksi vankien työtoiminnasta saatavat tulot nettoutetaan vankeinhoitolaitoksen toimintamomentille

sen takia nyt jatkossa oikeudenkäyntiavustajista nekin jotka eivät ole asianajajia eivätkä välttämättä halua sellaisiksi ryhtyäkään jatkossa sitten kävisivät läpi tämmöisen lupaprosessin

joitakin esimerkkejä mainitsimme myös mietinnössä esimerkiksi näiden kouluampumisten sekä tämän kuuluisan eerika tapauksen jälkeen tehdyt onnettomuustutkinta poliisitutkintaraportit niiden jälkeen erilaisten ministerityöryhmien linjaukset siitä mitä kaikkea pitäisi tehdä

oikeusministerinä minulla on ollut jatkuva huoli siitä että sekä tuomioistuimissa että muualla oikeuslaitoksessa ja vankeinhoidossa kohoavat vuokrat ja muut toimitilamenot

kysymyksessä on riita asioiden sovittelu ja sovinnon vahvistamisen tiettyjen yksityiskohtien muun muassa jääviysasioiden ja prosessien julkisuuden hiominen niin että toivottavasti sovittelu löytää vielä paremmin paikkansa suomalaisessa oikeuselämässä

se on aika kevyt mutta vaativa siinä mielessä että voimme luottaa sitten kansalaiset sekä niin asianajajien että näiden lupalakimiestenkin käsiin vielä nykyistäkin luottavaisemmin mielin

mutta jos otetaan esimerkiksi tämä salassapitoasia esimerkiksi niin tästä on ainakin kymmenen aika tuoretta vaatimusta tai havaintoa että jonkun pitäisi tehdä jotain ja täällä nyt mainittiin viisaasti kuinka oppilashuoltolaissa ja todellakin kiitoksia valiokunnalle että se hallituksen esitys parani tältä osin on siinä koulun sisällä olevassa oppilashuollossa tiedonkulun parantaminen nyt paremmassa kunnossa

vankeinhoitolaitoksessa myös vankien ruoka ja terveydenhoitomenot myös siis suoranaiset lääkemenot uhkaavat syödä kaiken liikkuma ja kehittämisvaran

sekä oikeuslaitoksessa että vankeinhoitolaitoksessa liikkumavarat ovat takavuosina huvenneet riskirajoille eli kun astuin ministeriksi oltiin tilanteessa jossa niin sanotut siirtyvät rahat oli monesti jo ajettu hyvin alhaisiksi

kaikki jatkossa sitten muun muassa rikosprosesseissa kansalaisia auttavat lupalakimiehet ja toisaalta jo nyt asianajajat ovat myös sidottuja sitten tiettyyn eettiseen koodistoon lainsäädännön tuntemukseen lainsäädännön lisäksi ja tosiaan mainittu vastuuvakuutuskin järjestyy

ja nyt niin kuin edustaja urpalainen täällä kuvasi meillä on oppilashuoltolaki johon liittyy myös näitä sosiaalipuolen eri toimijoiden keskinäisen tiedon parantamisen mahdollisuuksia

tässäkin on kysymys tärkeästä uudistuksesta jolla edesautetaan asioiden käsittelyä meidän rikosmaailmassa erityisesti rahanpesun osalta

asiaa on valmisteltu pitkään eri tahojen kanssa ja löydetty kompromissi jossa tällä hetkellä muun muassa myös lakimiesliitto ja alan toimijat ja samoin myös asianajajaliitto joka alun perin oli aktiivinen tässä asiassa ovat löytäneet toisensa tämmöisestä keskitien krouvista

rahanpesusäännökset tiukkenevat niitä täsmennetään joiltain osin ja sen lisäksi hallituksen esityksessä kerrotaan että vielä jatketaan työskentelyä niin sanotun itsepesun kriminalisoinnin suhteen

sitten meillä on vielä varhaiskasvatuslaki johon valiokunta erikseen ponnessakin viittasi muun muassa siitä syystä että näyttää siltä että tämä näkökulma on ehkä siinä valmistelussa tähän asti jäänyt hiukan vähemmälle

näillä lisäyksillä katetaan ainakin pääosa hintatason noususta ja tältä osin kiitos ministerikollegoille budjettiriihen loppusuoralla tehdyistä muutoksista

mutta tärkein ongelma joka tällä hetkellä liittyy suomalaisessa rahanpesu ja järjestäytyneen rikollisuuden maailmassa itsepesuun eli mahdollisesti venäjältä tänne tuleva järjestäytyneen rikollisuuden jäsenten itsepesuongelma poistetaan tällä hallituksen esityksellä niin että poistetaan edellytys niin sanotusta kaksoisrangaistavuudesta minkä jälkeen suomen oikeusviranomaiset voivat antaa oikeusapua venäjän oikeusviranomaisille silloin kun venäjän oikeusviranomaiset epäilevät että sikäläiset rikolliset itsepesevät rahaa suomessa

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja siellä

mutta se mikä puuttuu näistä kaikista on se että nähtäisiin näiden yli sektorien menevien tietojen kulun tärkeys silloin kun on moniammatillinen tiimi joka auttaa paitsi sitä lasta myös hänen perhettään kun on kysymys siitä että poliisin pitäisi saada tietää mitä sosiaalipuoli tietää kun on kysymys siitä että päiväkodin pitäisi tietää mitä poliisi tietää esimerkiksi jos päiväkodissa epäillään että lapsi elää jatkuvan väkivallan uhan tai väkivallan piirissä tai muusta vastaavasta koulun sosiaalipuolen muusta yli sektorien kulkevasta tiedosta

poliisin ja syyttäjien resurssitilanteen paraneminen on aiheuttamassa ruuhkia erityisesti pääkaupunkiseudun jo ennestään ruuhkautuneisiin käräjäoikeuksiin tavallaan positiivinen ongelma eli kun hallitus viime budjetissa lisäsi syyttäjien voimavaroja ja poliisikin on ollut tehokkaasti liikkeellä seuraus on se että nyt sitten suma varsinkin pääkaupunkiseudun käräjäoikeudessa on nähtävissä

lähetekeskustelua varten esitellään äänieristyksen kymmenes asia

vanginkuljetuslaki on puhemiehen mainitsema ensimmäinen asia ja sen lisäksi laki vanginkuljetuksen hankkimista yksityiseltä palveluntuottajalta on toinen

nämä on tarkoituksella erotettu toisistaan

vaikka näitä osauudistuksia ja parannuksia on tehtykin jonkun verran niistäkin on itse asiassa yksityiskohdissa paljonkin sanottavaa se mikä varsinkin puuttuu on oikeus yhdelle ministerille ja ministeriölle ohjata koko tätä prosessia ja määrätä yli sektorien yli ministeriöiden yli toimirajojen kulkevan tiedon kulkeminen ja sitten suojata sitä tietysti ulkopuolisilta

toinen taas sitten liittyy siihen kun muun muassa tuottavuusohjelman takia jo viime vaalikaudella oikeusministeriössä käynnistettiin prosessi jossa katsottiin niin sanotusti käännettiin kaikki kivet onko alalla mitään toimintoja joissa voitaisiin ajatella miltään rajatultakaan osalta tilannetta jossa toiminnot sekä tulisivat lain mukaisesti kansalaisten turvallisuutta ylläpitäen hoidettua että samalla halvemmalla ja tehokkaammin jos joku toiminta niin sanotusti ulkoistettaisiin tai yksityistettäisiin

viimeinen tältä erää pakettia

tässä niin kuin toiseksi edellisessäkin on kysymys siitä että tehdään kaikki voitava että resurssit käytetään oikein ja että jutut käsitellään nopeammin kuin nyt a

keskustelu on päättynyt

mutta tärkeintä on että se ulkopuolisen määritelmä ei ole toisen alan ammattilainen vaan ulkopuolisen määritelmä on että suuri yleisö ei saa tietää yksityisiä tietoja

tämä myös neuvoston edustustoja siellä kyttää

tullilaitoksen käsittelyssä olevat autoveroasiat ja vakuutusoikeudessa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa vireillä olevat valitukset

medicis lavarden esitellään vielä päivystykseen s kuudes

jos näistä juttusumista purkautuu huomattavia asiakasmääriä tuomioistuimeen asiaan joudutaan palaamaan lisätalousarvion yhteydessä siis jos

lakivaliokunnalle tätä työtä on esitelty sekä viime vaalikaudella että tällä vaalikaudella ja loppujen lopuksi kaikkien selvitysten jälkeen kävi ilmi että vain tietty osa mahdollisista vanginkuljetuksista saattaisi olla tämän kaltaisia toimintoja

sitä ei synny keskusteluun päätynyttä voi myös perustuen rakentamaa siellä ja oli terveys

me emme vieläkään ole selvillä vesillä sen suhteen kuinka paljon mahdollisesti tullista autoveropäätöksiä lopulta valituksina tulee hallinto oikeuksiin

arvoisa puhemies

esimerkiksi vankiloiden ruokahuollon osalta joka joissakin euroopan maissa on yksityistetty katsottiin että suomessa ensinnäkin tehostamismahdollisuudet ovat ihan varsinaisessa toiminnassa mutta kustannukset ja turvallisuusriskit olisivat olleet niin suuria että esimerkiksi vankiruokailun yksityistäminen kyseisen selvityksen mukaan maksaisi veronmaksajille huomattavasti enemmän kuin nykyjärjestelmä eikä siis todellakaan tuottaisi mitään tehokkuuslisiä ja kaiken lisäksi se lisäisi turvallisuusriskejä

se todella niin kuin edustaja urpalainen kertoi oli kesken valiokunnan työn aikana ja kompromissina todettiin koska näiden jo mainitsemieni mielenterveys ja päihdeongelmien jälkeen seuraava suuri ongelma on nämä erilaiset elämän nivelkohdat että silloin ajatus siitä että kun palveluketjuja parannetaan katsotaan niitä nivelkohtia on hyvä

eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kahdeksas päivä joulukuuta kello neljätoista p

kuljetettavan henkilön kohtelusta oikeussuhteesta ja oikeusasemasta sanotaan muun muassa että kuljetettavan ravinnosta vaatetuksesta ulkoilumahdollisuuksista terveydentilan seurannasta ja siitä huolehtimisesta ja yhteydenpidosta kuljetusvälineen ulkopuolelle esineiden ja rahojen hallussapidosta sekä valvonnasta ja mahdollisista turvaamistoimenpiteistä kirjoitettaisiin lakitasolla myös kuljetusten järjestämisestä mahdollisimman joutuisasti sekä kuljetus ja säilytystilojen asianmukaisuudesta

meillä yhä vankeinhoidossa on ongelmia vaikka arvoisa puhemies vankien suhde vartijoiden määrään on pikkuisen parantunut viime vuoden aikana

meillä on suhteellisesti ottaen hieman enemmän vartijoita vankimäärään nähden kuin aiemmin

siis rikosseuraamuslaitos huolehtii toimintayksikköjen välisestä kuljetuksesta toimintayksikköjensä ja vankivaunun välisestä samoin vankivaunukuljetuksesta toimintayksikkönsä sijaintipaikkakunnan tuomioistuimeen suuntautuvasta kuljetuksesta sekä toimintayksiköstään sairaanhoitoon suuntautuvasta kuljetuksesta paitsi jos on kyse kiireellisestä eli ambulanssia edellyttävästä kuljetuksesta

ihan noin isona kysymyksenä tietysti jos ajatellaan valiokunnan mietinnön logiikkaa jos ylipäätänsä löytyy merkittävässä määrin lisärahaa niin se kaikki kannattaisi kyllä oikeastaan laittaa sinne neuvoloihin ja varhaiseen toimintaan koska se niin paljon vähentää sitä tarvetta nivelvaiheen apuihin tai esimerkiksi yläastevaiheen apuihin

mutta tämmöisillä eväillä vielä kiittäen tästä käydystä keskustelusta

valiokunta aikoo matkia ja seurata hyvää sivistysvaliokunnan mallia ja jatkossa vuosittain käydä läpi mitä näille asioille on tapahtunut koska se mitä sivistysvaliokunta on tehnyt on juuri oikea tapa ei vain todeta jotain vaan aletaan valvoa että se sitten kanssa toteutuu

poliisi huolehtii yhä muusta vanginkuljetuksesta ja tarkoituksenmukaisuussyistä kuljetusviranomaiset voivat sopia kuljetustehtävien jakautumisesta toisinkin

laissa säädettäisiin rikosseuraamuslaitokselle mahdollisuus ei siis missään tapauksessa velvollisuus hankkia ongelmattomiksi arvioituja vanginkuljetustehtäviä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitetulta vartioimisliikkeeltä ja henkilöliikennettä harjoittavalta yritykseltä

ehdotuksen tarkoituksena on se että tietyt kuljetustehtävät eivät sitoisi niin paljon kuin nykyisin rikosseuraamusalan ammattitaitoista henkilöstöä rutiiniluontoisiksi arvioitavissa oleviin toimintoihin ja he voisivat keskittyä vaativampaan alan työhön vankiloissa

kokonaisvastuu kuljetuksista säilyisi rikosseuraamuslaitoksella

vastuun toteuttamiseksi laitos varmistaisi muun muassa että palvelutuottajan käyttämät välineet ja säilytystilat ovat asianmukaisia palveluntuottajan henkilöstön valmiudet kohdella ja valvoa

vain ja se on kuljetettavia ovat muutenkin asianmukaisia ja ettei mahdollisia rikoksentekijöitä sisältäviä kuljetuksia hankita yksityiseltä palveluntuottajalta

laissa säädettäisiin yksityiskohtaisesti muun muassa kuljetuksesta vastaavan työntekijän ja kuljettavan työntekijän tehtävistä oikeuksista velvollisuuksista ja heidän ammattipätevyydestään

ennalta arvioiden ongelmattomissakin vanginkuljetuksissa voi kuitenkin syntyä tilanne jossa tarvitaan lähellä merkittävää julkista valtaa olevien toimenpiteiden käyttämistä

julkisen hallintotehtävän antaminen yksityiselle toimijalle olisi tarkoituksenmukaista koska tällöin rutiiniluonteisena pidettävien vanginkuljetusten muutoin sitomaa rikosseuraamusalan henkilöstön työpanosta on suunnattavissa vaativampiin vankeinhoitotehtäviin vankilassa

mutta on päivänselvää että liikumme nyt semmoisella kentällä että hallitus yksimielisesti esittää hankittavaksi perustuslakivaliokunnan lausunnon jotta edellä todetut seikat tulevat asianmukaisesti tarkastettua ja tarkasteltua vielä täällä eduskunnassakin

me joudumme laskemaan riittävätkö rahat seiniin koska ensisijaisesti priorisoidaan henkilökunta mutta lahden osalta on pakko sanoa että kyllä se on siellä listan kärjessä yhä samalla paikalla

siellä kokouksessa annettiin eri tahoille vielä aikamoisia selvitystehtäviä muun muassa tulevan instituutin toiminnasta ja siitä millä tavalla suhde wienin ihmisoikeusinstituuttiin järjestyisi ja katsottaisiinko että kaikki ne tarpeet joita tähän mennessä eduskunnassa on esitetty tulisivat toteutettua jos ollaan eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston yhteyteen rakentamassa tätä

henki on hyvin positiivinen mutta tietysti kysymys on myös siitä onnistummeko sitten eduskunnan budjettiin saamaan rahoituksen tälle itse instituutille

tietysti siihen nähden kun meillä muun muassa tämä kuittikauppa rehottaa ja käännetty arvonlisävero sen kun vaan odottaa me emme ole vielä saaneet rakennusalalle talousrikoksen torjunnan näkökulmasta järkevää veroratkaisua mutta se ei ole oikeusministeriön valmisteltavissa eikä esiteltävissä oleva asia

siihen nähden tietysti syyttäjillä on kädet täynnä töitä ja poliiseilla olisi vieläkin enemmän töitä mutta tilanne on todellakin parempi kuin vuosiin mutta valitettavasti töitäkin on enemmän kuin aikoihin

oikeusministeriö on ainut ministeriö tämän hallituksen aikana joka vaalikauden alussa sai neuvoteltua tuottavuusohjelmansa pienemmäksi kuin miksi edellinen hallitus sen jätti mikä tarkoittaa sitä että tämä hallitus on kuitenkin suhtautunut oikeusministeriön huoliin tuottavuusohjelman kohtuuttomuudesta paremmin kuin edellinen hallitus

vistbackan ja monen muunkin esittämä huoli siitä onko kysymyksessä sittenkin oikeasti vaan henkilöstön vähentämisohjelma ja oikeasti myös oikeusvaltion peruspalveluiden heikentämisohjelma odottaa meitä nurkan takana

olen menossa maanantaina hämeenlinnaan oikeusrekisterikeskukseen ja siellä sen asiantuntemuksen kanssa käydään läpi tätä teidän esittämäänne kysymystä siitä mitä resursseja tarvitaan jos lainsäädäntöä muutetaan jotta oikeusrekisterikeskus pystyisi uuden lain nojalla toimimaan

sen takia vaikka mielelläni vastaisin jo heti että kyllä niin ensin pitää miettiä millä rahalla ja mistä se raha tulee ja saada tarvittaessa koko valtioneuvosto ja eduskunta tukemaan lisärahaa

arvoisa puhemies

vastausas

rastasvuoroja

olen niissä ei voida

aivan alkuun koska eduskunnan aikataulut tässä kesän lopulla ovat niin kiireiset eikä niistä voida neuvotella että on todennäköistä että en pääse huomenna siihen historialliseen hetkeen kun perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sasi esittelee mieluisan minullekin erittäin mieluisan valiokunnan mietinnön

kiitän jo tässä vaiheessa oikeusministeriön puolesta yhteistyöstä ja siitä että mietintö vieläpä yksimielisenä pääsääntöisesti keskeisiltä osilta on sellainen kuin yhteistyössä katsoimme että sen on syytä olla